mikäli tällaiset perinteiset traditiot kielletään vetoamalla uskonnolliseen yhdenvertaisuuteen on syytä vakavasti pohtia sitä joudummeko samoin perustein ja samoihin perusteisiin vedoten kieltämään myös erilaisten huivien ja muiden uskonnollisten vaatekappaleiden käytön

lakiesityksen mukaan ampuma asetta saisi säilyttää kulkuneuvossa vain väliaikaisesti aseen käyttöön tai kuljetukseen liittyen

tällöin asetta tulisi säilyttää lukitussa paikassa tai muutoin lukittuna siten että ampuma ase ei ole havaittavissa kulkuneuvon ulkopuolelta

minulle on muodostunut mielikuva siitä että suomen tulisi allekirjoittaa sopimus sen vuoksi että allekirjoittaminen olisi linjassa aikaisemman politiikkamme kanssa

arvoisat kollegat arvoisa ministeri minä kyllä tunnustan nyt aivan rehellisesti ja avoimesti että minä en kyllä ymmärrä mitä tällä tarkoitetaan

edustaja saarakkala on tehnyt erinomaisen lakialoitteen jossa huomioidaan myös tulevaisuudessa suomalaiseen kulttuuriperintöön kuuluvat kulttuurikristilliset traditiot ja perinteet

nykyisessä erittäin kireässä taloustilanteessa on mielestäni perusteltua ja oikeutettua vetäytyä sopimuksen ratifioimisesta ainakin siihen saakka kunnes talouteemme jälleen saadaan lisää liikkumavaraa ja kaikki naapurivaltiomme ovat sopimukset ratifioineet

jos lähdetään siitä että muita uskontoja kunnioittavat ja harjoittavat ihmiset muuttavat suomeen on meillä täysi oikeus olettaa että he sopeutuvat meidän voimassa olevaan järjestelmään

jos todellakin tarkoitetaan että asetta ei saa nähdä auton ulkopuolelta käsitykseni mukaan ainoat kysymykseen tulevat ajoneuvot taitavat olla ikkunattomia umpipakettiautoja

normaali farmarimallin auto ja erilaiset maastoajoneuvot eivät tässä tapauksessa kävisi aseiden kuljettamiseen lainkaan

mielestäni tätä kohtaa on syytä miettiä ja tarkentaa sillä käsitykseni mukaan lainlaatijan tarkoituksena ei voi olla se että ampuma aseiden laillinen kuljettaminen olisi mahdotonta henkilö ja farmariautoissa

kiitos

voin teille kertoa tehdä rakentavaa oppositiopolitiikkaa ja kertoa että muun muassa valtiovarainministeri urpilainen peräänkuulutti oppositiolta menoleikkausten sijaan vaihtoehtoisia esityksiä joilla saamme menoja hillityksi ja euroja valtion kirstuun

lakiesityksessä todetaan että lääkärillä olisi kahdessa tapauksessa velvollisuus ilmoittaa poliisille henkilöstä joka on sopimaton ampuma aseen aseen osan patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon

harmaan talouden torjunta ja rikoshyödyn saaminen valtion haltuun edellyttää aina jossain vaiheessa myös poliisin toimia

esitänkin että leikkauksista luovutaan ja poliisin organisaatio irrotetaan kokonaan valtion tuottavuusohjelmasta jotta poliisi pääsee nykyisten jo tapahtuneiden rikosten selvittämisestä etupainotteisempaan rikosten ennaltaehkäisyyn

lääkärillä tai muulla terveydenhuollon ammattihenkilöllä olisi oikeus tehdä ilmoitus henkilöstä jonka hän potilastietojen ja henkilön tapaamisen perusteella katsoo perustellusta syystä olevan terveydentilansa tai käyttäytymisensä perusteella sopimaton pitämään hallussaan ampuma asetta

mikäli tällainen mahdollisuus lääkäreille ja terveydenhuollon ammattihenkilöille jätetään tulee ehdottomasti laatia täsmällisemmät ja selkeät ohjeet siitä mitä tällä perustellulla syyllä tarkoitetaan

lääkärille ja terveydenhuollon ammattihenkilölle ei saa tällä lailla antaa oikeutta henkilökohtaisten sympatioidensa taikka antipatioidensa perusteella pyrkiä rajoittamaan jonkun henkilön oikeutta saada ampuma aseen hankkimis ja hallussapitolupaa

poliisit tunsivat piiriensä asukkaat ja tiesivät kenelle voi myöntää ampuma aseen hallussapitoluvan ja kenelle ei missään tapauksessa voinut aselupaa antaa

yksi henkilö hoiti neljää tehtävää

jos näin tehdään on myös syytä seurata tekevätkö samat hoitajat taikka samat lääkärit tällä samalla perusteella enemmän ilmoituksia kuin heidän kollegansa

edustaja kivelä otti puheenvuorossaan esille tärkeän kohdan puhuen tästä mielenterveystyöstä

tutkinnanjohtajuudet siirrettiin poliisin päällystön hoidettaviksi

minä ajattelen niin että ase ei ole vaarallinen ase on puuta ase on terästä ase voi olla muovia ja bakeliittia

arvoisa herra puhemies

sen sijaan miehistötasolla virkoja leikattiin tuli täyttökieltoja ja poliisin kenttähenkilöstöä väheni merkittävästi

julistamalla laskelmat salaisiksi lisätään epävarmuutta ja tällaista salamyhkäisyyttä ja päinvastaisella toiminnalla julkistamalla nämä laskelmat tuodaan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta nimenomaan niihin toimintoihin joilla ei ole valtakunnan kannalta strategista merkitystä

on helpompi poistaa henkilöltä toisen henkilön vahingoittamisen halu kuin henkilön vahingoittamiseen sopivat välineet

tällainen keskustelu poistuu jos otetaan enemmän avoimuutta tähän saliin ja nimenomaan toistan vielä sen tämä koko varuskuntauudistus on avattava uudelleen ja puhtaalta pöydältä lähdettävä laskemaan niin että kaikki näkevät nämä toiminnot

terveydenhuolto ja mielenterveystyö

kysymys ei ole siitä että poliisilaitosten johto haluaisi palvella maakunnan asukkaita huonosti vaan kysymys on siitä että keskushallinto ei anna poliisilaitokselle riittävästi rahaa jotta laitos kykenisi järjestämään toimintojaan asiakasmyönteisemmin

nyky yhteiskunnassa tuskin kukaan selviää ilman passia ajokorttia henkilötodistuksia taikka ampuma aseiden hallussapitolupia

yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen ja oikeudenloukkausten selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen ovat lupahallinnon ohella poliisin perustehtäviä

yleisesti on tiedossa että rikosten ja oikeudenloukkausten ennaltaestäminen on yhteiskunnalle huomattavasti halvempaa kuin jo tapahtuneiden oikeudenloukkausten ja rikosten selvitteleminen ja syyteharkintaan saattaminen

tätä taustaa vasten tarkasteltuna tuntuu hämmentävältä että meillä on varaa ajaa alas sisäisestä turvallisuudestamme vastaavaa organisaatiota

arvoisa herra puhemies

vähennetään merkittävästi suurpetojen aiheuttamia vahinkoja ja valtion korvaustarvetta

toivon koko sydämestäni että olen väärässä kun sanon että muutamien vuosien kuluttua sama voi olla totisinta totta myös meillä

peto tarvitsee ravintoa siinä missä ihminen taikka hyötyeläinkin

kysynkin arvoisalta ministeriltä

mitä hallitus aikoo tehdä vähentääkseen petokantoja ja petovahinkoja ja näin lisätäkseen viihtyvyyttä maaseudulla

täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja

sen sijaan poliisipäälliköiden virkoja voidaan poliisihallituksessa vähentää koska tavallinen kansalainen asioi poliisin mutta harvemmin poliisihallituksen kanssa

edustaja virolainen puheenvuorossaan mainitsi että on äänestetty kaukosäätimellä ja totesi että kuluttajat ovat valmiita maksamaan laadukkaista ohjelmista

oliko kyseessä täysi vahinko taikka tapaturma oliko kyseessä tuottamus vai oliko henkilön nimenomaisena tarkoituksena tavoitella aikaansaatua vaikutusta

henkilökohtaisesti ajattelen näin että näillä laadukkailla ohjelmilla koukutetaan lainausmerkeissä katsojia ja sitä kautta sitten katsojat ovat valmiita maksamaan paremmasta palvelusta tai paremmista ohjelmista

mikä on totaalinen säästö kuinka paljon jää ikään kuin viivan alle

kun palveluverkostoa leikattiin ja poliisin lupahallinnon palvelut etäännytettiin kansalaisista voidaankin varsin perustellusti kysyä paraniko se palvelu

kun puhutaan jonkun henkilön kuulumisesta terroristijärjestöön on niin täysin selvää että kukaan ei kuulu tällaiseen järjestöön vahingossa taikka sattumalta

tällaiseen järjestöön hankkiudutaan ja siihen kuulutaan täysin tahallisesti ja usein järjestön jäsenyyden saavuttamiseen vaaditaan jonkin oikeudenvastaisen teon tekeminen teko jolla hakijakandidaatti ikään kuin todistaa olevansa järjestön jäsenyyden arvoinen

arvoisa herra puhemies

kun rangaistusmääräysmenettelyssä annettujen päiväsakkojen muuntaminen vankeudeksi kiellettiin meni monelta näpistysrikoksen kohteeksi joutuneelta yrittäjältä usko oikeusjärjestelmäämme

arvoisa herra puhemies

kun kaksi edellistä uudistusta on osoittanut että palvelut ja palvelujen tavoitettavuus ovat heikentyneet palveluverkoston harvenemisen seurauksena niin miksi tällä kerralla pitäisi uskoa uudistuksen ihmeelliseen voimaan

he joutuivat monesti omin silmin todistamaan että esimerkiksi kauppaliikkeestä irtainta omaisuutta anastanut henkilö kassojen jälkeen kiinni jäädessään ja poliisin kanssa asioidessaan repi poliisin kirjoittaman rangaistusvaatimuksen siinä poliisin kasvojen edessä

terroristijärjestöjen tavoitteena on järisyttää laillista yhteiskuntajärjestystä erilaisilla väkivallanteoilla

näiden tekojen kohteet valikoituvat täysin sattumanvaraisesti ja joukossa voi olla myös naisia lapsia ja vanhuksia sellaisia ihmisiä jotka vain sattuivat olemaan väärään aikaan väärässä paikassa ja joutuivat terrori iskun kohteeksi

he ovat investoineet ja investointien laskut erääntyvät ja viljelijät ovat investoineet nimenomaan sitä silmällä pitäen että he saavat nämä tukimaksatukset ajallaan ja pystyvät sitten maksamaan lainansa

edustaja vapaavuori otti sosiaalisen oikeudenmukaisuuden esiin se oli aivan hyvä lausunto ja tällaistakin viestiä on tullut turuilta ja toreilta

pessimisti ei pety ja minä ennustan että poliisipalvelut eivät parane vaan käy päinvastoin

me kaikki tiedämme sen että poliisitoiminta on sellaista että siinä tarvitaan tekeviä käsiä siinä tarvitaan henkilötyövuosia poliisinaisia poliisimiehiä

tämän takia monet asianomistajat muuttivat aiemmin hyvin toiminutta käytäntöä niin että he edelleen ilmoittivat asian poliisille ja vaativat anastusrikokseen syyllistyneelle teosta rangaistusta mutta he eivät suostuneet asian käsittelemiseen rangaistusmääräysmenettelyllä joten poliisin ainoaksi vaihtoehdoksi jäi mennä pitkän kaavan mukaan eli suorittaa perinteinen esitutkinta

kun näistä viljelijöistä riippumattomista syistä ovat nyt sitten maksut erääntyneet niin viljelijät ovat joutuneet ottamaan lainaa jolla maksavat sitten sitä entistä lainaa pois

tämä tuki on monesti rahallista taikka jäsenelle annetaan erilaisia aseita taikka räjähdysaineita ja samalla jäsenistössä myös koulutetaan uusia jäseniä käyttämään näitä väkivallantekovälineitä

tehtävämäärät lisääntyvät ja kun henkilötyövuosia vähennetään on aika vaikea toteuttaa sitä yhtälöä mitä hallitusohjelmassa todetaan että tavoitteena on että suomi on euroopan turvallisin maa

näin useille on aiheutunut jopa useitten tuhansien eurojen tappiot

kysynkin arvoisalta puolustusministeriltä

viljelijät kyselevätkin kun heistä riippumattomista syistä heille tulee rahallisia menetyksiä onko valtiovalta pohtinut koskaan sitä millä tavalla voitaisiin kompensoida näitä esimerkiksi tulemalla takaamaan tai jotenkin muuten avustamaan viljelijöitä tässä tukalassa tilanteessa

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

minä pidän erilaisia rikosten tekemisiin koottuja järjestöjä mukaan luettuina terroristijärjestöt erittäin vaarallisina yhteiskuntarauhan kannalta

minä kysyn ministeriltä puhutaan lisätalousarviosta ja muista minkälainen tavoite teillä on

nimenomaan tätä kautta jos alarajaa nostetaan siirretään ylöspäin sosiaalinen oikeudenmukaisuus mielestäni toteutuu huomattavasti paremmin kuin nykyisessä esitetyssä muodossa

edustaja väätäiselle ihan lyhyt rauhoitteleva kommentti siitä että minun tulkintani ja käsitykseni mukaan vaikka suomi ei liitykään ottawan jalkaväkimiinat kieltävään sopimukseen se ei missään tapauksessa sulje pois sitä vaihtoehtoa etteivätkö suomalaiset ammattisotilaat suomalaiset pioneerit voisi edelleenkin kansainvälisillä taistelukentillä toimia humanitäärisesti ja raivata siellä jo olevia miinoja

lopputulos on sama eli tekijälle tuomitaan teosta rangaistuksena sakkoa aivan samoin kuin poliisikin olisi kirjoittanut suoraan tekopaikalla

minä näen asian pikemminkin päinvastoin että kun suomessa on käytössä edelleen jalkaväkimiinat suomessa koulutetaan edelleenkin jalkaväkimiinojen asentamista koulutetaan myöskin jalkaväkimiinojen raivaamista niin meillä varusmiehille jotka siirtyvät näihin kansainvälisiin nopean toiminnan joukkoihin valetaan jo kova ammattitaito että jos he kansainvälisillä taistelukentillä törmäävät tällaiseen miinaan he pystyvät sen ammattitaitoisesti ja turvallisesti raivaamaan